perussuomalaiset ovat huolissaan maaseudun tulevaisuudesta

keskustapuolueen johtama hallitus on hajajätevesiasetuksella tietoisesti asettanut ja asettaisi edelleen kansalaisia eriarvoiseen asemaan

kaikkiaan maataloustulo on tällä vaalikaudella pienentynyt kolmanneksella vastoin hallitusohjelman kauniita tavoitteita

täällä on puhuttu valistuksen vaikutuksesta ja hämmästyksekseni totesin tästä sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnosta että valistuksen vaikutuksen alkoholin kulutukseen on todettu olevan varsin vähäistä

hallitus ajaa kansalaisia kustannustehottomiin investointeihin ja kiihdyttää etenkin maaseudun pienituloisen väestön asuttamien sivukylien alasajoa kun ainoa oikea politiikka olisi pyrkiä estämään sitä

jos suomessa halutaan syödä terveellistä ja ympäristöystävällistä lähiruokaa sekä pitää maa kauttaaltaan asuttuna on maatilojen ahdinkoon saatava pikaisesti apua

viime vuosien ongelmat metsien hoidossa ja puun hyödyntämisessä sekä ainainen vaje kemera rahoituksessa sekä energiapuun ja energiarangan talteensaannissa tulevat jatkumaan pienestä lisäyksestä huolimatta

tämä on todellista vihervouhotusta

arvoisa puhemies

en tiedä onko sillä sitten merkitystä mutta minun mielestäni koulumaailmassa ei nyt sitten ihan riittävästi minun mielestäni ole siihen raittiuspuoleen paneuduttu koska sitä ei sillä tavoin arvosteta

kantola totesi mainonnasta olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä

se johtaa kyllä hyvin herkästi nimenomaan nuorten osalta kiinnostukseen vielä enemmänkin kuin voisi olla paikallaan

perussuomalaiset ovat tehneet talousarvioon liittyen useita muutosesityksiä joilla pyrimme omalta osaltamme korjaamaan pahimpia mietinnön ja hallituksen esityksen epäkohtia

arvoisa puhemies

itse en ole pitkään aikaan virossa käynyt mutta olen kuullut että jo tällä hetkellä siellä pakataan autot täyteen ja tuodaan näitten uusien säännösten mukaan ja on ilman muuta selvää että jos hintoja liikaa nostetaan se lisääntyy koska helppo raha houkuttaa aina ja koska tulkinnat tällä hetkellä ovat varsin ongelmalliset siitä että pitää pystyä näyttämään onko tuotu omaan käyttöön vai ei

valtioneuvoston selonteko hankintalain uudistuksesta on perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä suhteellisen hyvin tehty ja tuo esille sekä lain hyviä että huonoja puolia

koska uudistettu laki on ollut vasta vuoden verran voimassa ei sen toimivuudesta kuitenkaan voi tehdä mitään lopullisia johtopäätöksiä

hankintalailla on yleiseurooppalaisessa mittakaavassa pitkä historia ja sitä on jouduttu uudistamaan muutamaan otteeseen

hankintalaissahan on alun perin ollut kyse euroopan yhteisön vuosikymmenten takaisesta tarpeesta rajoittaa yksittäisten jäsenmaiden oikeutta tehdä julkisia tilauksia ja hankintoja oman maan sisällä

toisin sanoen tarkoitus on ollut avata yksittäisten euroopan maiden markkinoita kansainväliselle kilpailulle ja samalla vaikuttaa hankintojen hintoihin alentavasti

selvää oli että kilpailun puute edisti tarjousten kalleutta ja aiheutti ylimääräistä taloudellista rasitusta jäsenmaiden talouksille

vuotta myöhemmin suomi liittyi euroopan yhteisöön ja alkoi yhä voimakkaammin muokata omaa kansallista lainsäädäntöään euroopan yhteisön ja myöhemmin euroopan unionin määrittämien suuntaviivojen mukaisesti

perussuomalaisten mielestä hankintalain periaatteelliset tavoitteet ovat kunnossa

ongelmia aiheuttavat kuitenkin kilpailutuksen negatiiviset puolet ja erityisesti niiden vaikutukset suomalaisten yritysten kilpailukykyyn suhteessa ulkomaisiin yhtiöihin

jos hankintalakia ei olisi olisimme luultavasti säästyneet muutamilta ikäviltä konkursseilta viimeisimpänä ehkäpä finlayson forssa oyn konkurssi

suomalaisten yritysten korkea laatu ja kotimaisuus tuovat meille työtä ja hyvinvointia mutta ne ovat saaneet usein väistyä monikansallisten yhtiöiden tarjousten tieltä

valitettavasti nämä tarjoukset ovat johtaneet tilanteeseen jossa hävinnyt suomalainen yhtiö joutuu pahimmillaan supistamaan toimintojaan tai panemaan lapun luukulle

arvoisa herra puhemies

täytyy yhtyä hyvin pitkälle ed

pulliaisen puheenvuoroon joka saa esittämään ihmetyksen lähinnä siitä onko todella tilanne niin että hallituksen asianomaisella ministerillä ei ole todellista halua puuttua tällaiseen selvään vilppiin eli tuodaan vain teknisinä muutoksina lainsäädäntöön esitys nimenomaan hallituksen esityksen muodossa

surullisenkuuluisia esimerkkejä tästä ovat puolustusvoimien julkisuudessa olleiden näkkileipien sukkien ja trikootuotteiden hankinnat ja niiden seuraukset kotimaassa

arvoisa herra puhemies

kysymys on arvomaailmasta ja siitä mitä kukin haluaa ja millaisiin keinoihin ja riskeihin kukin on elämässään valmis

suurteollisuus korostaa riittävän ja edullisen energiasaannin turvaamista kilpailukyvyn turvaamiseksi

yksi euro

tämäkö on sitä selonteossakin mainittua kokonaistaloudellisuutta

molemmat tavoitteet ovat sinänsä hyväksyttäviä mutta onko ydinvoiman lisärakentaminen jopa kahdella yksiköllä hyväksyttävä ja moraalisesti kestävä keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi

kankaanniemikin viittasi

arvoisa puhemies

yrityksen maksuvaikeuksien vuoksi monet aliurakoitsijat jäivät ilman palkkojaan ja yritys ei saanut palkattua enää tarvittavaa työvoimaa mikä lopulta johti siihen että tiehallinto joutui ottamaan as tehon tarjouskilpailun perusteella voittamat alueet haltuunsa ja tekemään niistä toisten toimijoiden kanssa uudet hoitosopimukset

voi myös pohtia minkälainen on ollut ja on niiden muun muassa australiassa ja kanadassa olevien paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen kohtalo joiden kotikonnuilla on louhittu ydinvoimaloiden raaka ainetta uraania

niille alueille jää suomenkin polttoaineiden hankinnan seurauksena miljoonia tonneja radioaktiivista jätettä hiekkaa ja liejua joka syntyy uraanin louhinnan sivutuotteena ja joka on eristettävä ympäristöstään tuhansiksi vuosiksi

tässä on mielestämme malliesimerkki kilpailutuksesta jossa ei edes valtiovallan edustajan toimesta osattu varmistaa tehdyn tarjouksen järkevyyttä ja toimitusvarmuutta suhteessa muihin kilpailijoihin ja tarjouksiin

uraanin louhinta tuottaa siten pitkäaikaisia vaikutuksia ja niiden myötä pitkäaikaisia riskejä jotka erottavat sen muusta kaivostoiminnasta ja muiden energiatuotantomuotojen raaka aineen hankinnasta

perussuomalaisten mielestä valiokunnan tuleekin selvittää olisikohan lainsäädännössä tältä osin tarkistuksen paikka

ukkola toisti omia näkemyksiään joita hän on tässä nyt vuosien saatossa useampaan kertaan tuonut esiin nimenomaan tarkastusvaliokunnasta ja sen roolista

arvoisa puhemies

tarjouspyyntöjen teko ja käsittely syö tilaajana toimivan tahon henkilöstöresursseja ja vaatii tekijältään ammattitaitoa ja kokonaisuuksien hallintaa

sivuuttaa ei voi myöskään ydinvoiman ja ydinaseiden sekä kansainvälisen sotateollisuuden riippuvuussuhdetta eikä sitä tosiasiaa että sodassa ja terrori iskussa ydinvoimala on herkkä kohde

mutta kyllä minä olen kokenut sen sillä tavoin että siinä pystytään tavallaan peilaamaan tarkemmin sitten sitä miten se hallinto on toiminut miten rahavaroja periaatteessa on käytetty ja miten on noudatettu eduskunnan säätämiä lakeja

perussuomalaisten eduskuntaryhmän mielestä valiokunnassa on syytä vakavasti pohtia mikä on kilpailutuksen todellinen kustannussäästö yhteiskunnalle ja kaikille osapuolille

asian monisäikeisyyttä kuvastaa se että sekä vastustajat että kannattajat vetoavat sekä kioton ympäristösopimukseen että kivihiilen ja hiilidioksidipäästöjen haitallisuuteen

tulee myös muistaa että tämän koko järjestelmän ja toiminnan valvonta alusta loppuun asti maksaa ja valvontaa tulee kuitenkin olla kuten mietinnössäkin todetaan

minun mielestäni valtiontalouden tarkastusviraston kertomus ja erilliskertomukset erityisesti antavat pohjaa sille arvioinnille ja sitten valiokunnassa on tavallaan nostettu niitä keskeisimpiä osia esiin

tietysti on myönnettävä se että tarkastusvaliokunnalla on lyhyt historia mutta täytyy nyt vaan toivoa että nämäkin lausumat mitä nyt on otettu siinä esiin toteutettaisiin

meillä tulee siksi olla tarvittaessa valmius toimia sen puolesta että voimme viheltää niin sanotusti pelin poikki niiltä osin kuin käytäntö osoittaa hankintalain haitalliset vaikutukset erityisesti kokonaiskustannuksiin ja laatuun suuremmiksi kuin mitä siitä saatavat hyödyt ovat

normaalisti silloin kun hallitus antaa esityksen ainakin valiokuntakäsittelyn loppuvaiheessa on valiokuntaan toimitettu nähtäväksi myöskin asetusluonnos jolloin voidaan valiokunnassa myös ottaa kantaa siihen

rakentamiskustannukset sekä se mistä rakentamisaikainen työvoima hankitaan synnyttävät sangen erilaisia mielipiteitä

silloinhan eräs askel on saavutettu

toiseksi esitetyt ydinvoimaloiden rakentamiskustannukset ovat liian alhaiset koska esimerkiksi purkukustannuksia ei ole otettu mukaan laskuihin

siellä voivat ministeriön virkamiehet tehdä minkälaisen asetuksen tahansa kun me tiedämme kuinka asenteellisesti tämä hallituksen esitys on aikoinaan valmisteltu

selonteossa keskitytään kuntapuolen ja sosiaali ja terveydenhuollon kokemuksiin uudistetun hankintalain aikana

jos vakavia onnettomuuksia sattuu maksaa laskun kukas muu kuin suomalainen veronmaksaja ei ainakaan omistajataho

koska terveydenhuollossa on kyse työntekijöiden korkeaa koulutusta ja laatua korostavasta toimialasta on hankintalakia noudatettaessa syytä erityisen voimallisesti painottaa laatua ja koulutusta myös silloin kun palveluita tilataan kilpailutuksen kautta esimerkiksi ulkomaisia sairaanhoitajia työvoimanaan käyttäviltä yrityksiltä

tilaajan on tällöin noudatettava maamme terveydenhuoltojärjestelmään erottamattomasti kuuluvia periaatteita eli laatua ja osaamista palkkaustasoa unohtamatta

fennovoima sijoittakoon jätteensä samaan paikkaan jos eduskunnan enemmistö sille hallituksen esityksen mukaisesti ydinvoimalaluvan myöntää

edullisempi hinta joka johtuu vain alhaisemmista työvoimakuluista ei saa olla ratkaisevassa osassa päätöksiä tehtäessä

kilpailutus ei kuitenkaan aina ole niin helppoa kuntapäättäjän näkökulmasta katsoen

erityisesti sosiaali ja terveyspalveluissa on tullut vastaan tilanteita joita on myös selonteossa tuotu esiin eli kun tarjouspyyntöihin ei ole tullut kuin muutama vastaus

arvoisa puhemies

miksei tällaista asiaa ole tuotu esiin sillä tavoin että maakuntiin olisi tullut yrittäjiä jotka tyhjentäisivät sitten nämä sakokaivot tällä tavoin tyyliä tai kieltäisivät tällä tavoin

suurten yksiköiden suosiminen johtaa helposti kilpailun rajoittamiseen ja vallan keskittämiseen

suurin yksittäinen syy tähän on alalla toimivien yritysten vähäisyys

hiljattain julkaistun yleisradion teettämän mielipidetiedustelun mukaan yli puolet suomalaisista vastustaa ydinvoiman lisärakentamista

pahimmillaan tilanne on johtanut siihen että kunnan on ollut pakko hyväksyä ainoan tulleen tarjouksen jonka kautta kunta on pystynyt takaamaan esimerkiksi perusterveydenhuollon toimivuuden

palvelun tasolla ja hinnalla ei ole ollut silloin mitään merkitystä

liekö tässä takana hieman erikoinen niin sanottu lobbaustyö asiahan on nostettu julkisuuteen jopa osin jääviyspohdintoina

olemme ryhmässämme pohtineet onko tällöin ollut kyseessä mahdollisesti tilanne jossa yritykset ovat keskenään sopineet tarjousten jättöperiaatteista eri kunnissa

minun mielestäni tilastot ainakin osoittavat sen niin kuin ryhmäpuheenvuorossa totesin että nuorten miesten ongelmana on suurtyöttömyys ja se pahenee koko ajan ja he syrjäytyvät yhteiskunnasta

nähtäväksi jää minkälaisia mielipidetiedusteluja vielä tehdään ja keiden toimesta ennen eduskunnan lopullista äänestystä

aiemmin tätä erikoista toimintaa on väitetty harrastetun suorastaan maan tapana jolloin niin sanotut savut olivat puunhankinnassa jaettu eri metsäyhtiöiden reviireihin

toivoisin kyllä että hallitus panostaisi nimenomaan tällaisiin ryhmiin koska se on satsausta tulevaisuuteen jos jokin kun ministeri katainen aina puhuu siihen tulevaisuuteen satsaamisesta

perussuomalaisten eduskuntaryhmä epäilee että nykyinen hankintalaki ei aina takaa todellista kilpailutusta eikä taloudellisesti parasta kokonaisratkaisua

arvoisa puhemies

toinen asia kyllä minun mielestäni on se että kyllä kulutuskysyntää eli ostovoimaa pitää määrätyille tahoille lisätä ja nimenomaan myöskin sillä tavoin että suomalaisten tuotteitten menekkiä pyritään edistämään

kuten edellä on todettu hankintalakiin liittyvät puheet ja tavoitteet ovat kauniita mutta käytännön toteutus on osoittautunut toisinaan todella hankalaksi

perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo että valiokunnan tulee paneutua perusteellisesti positiivisten seikkojen ohella myös hankintalain tuomiin todellisiin ongelmiin mukaan lukien lisääntynyt byrokratia ja pk yritysten todellinen vaikeus osallistua tarjouskilpailuihin

haastavia suunnitelmia mutta mikä lie korotustahti

mielenkiintoista on nähdä myös millä tavoin eu komissio suhtautuu kaavailtuun tukeen

pöyristyksen kymmenesosia kuin miesjaosto ehdottaa sillä elvyttäisi arvoisa herra puhemies

tämäkin hallituksen esitys perustuu eun antaman direktiivin eli ajokorteista annetun direktiivin toimeenpanoon

arvoisa puhemies

perussuomalaisten eduskuntaryhmä jää mielenkiinnolla odottamaan talousvaliokunnan mietintöä ja siinä mahdollisesti olevia lausumaehdotuksia sekä muiden valiokuntien lausuntoja

kun luin hallituksen esityksen niin tietysti täytyy sanoa että se on varmasti hyvää tarkoittava ollut moneltakin osin

tämänhetkisten tietojen mukaan joka tapauksessa enemmistö ryhmästämme vastustaa lisäydinvoiman rakentamista hallituksen esittämässä laajuudessa puhumattakaan kolmannesta lisäydinvoimalasta ja on valmis tulevassakin sähköntuotannossa turvautumaan enenevässä määrin tehokkaisiin kotimaisiin uusiutuvan energian käyttömuotoihin mutta se vaatii tuntuvampaa panostusta muun muassa tutkimusvaroihin

siellä puhutaan että henkilö ei ole sopiva jos hän on syyllistynyt viiden viimeisen vuoden aikana rattijuopumukseen törkeään rattijuopumukseen ja niin edelleen

tai viiden viimeisen vuoden aikana syyllistynyt henkeen ja terveyteen kohdistuneeseen tai muuten väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen

tämä luettelo on varmasti hyvä ja tietysti voisi sanoa näin että monessa muussakin vaativammassakin tehtävässä tulisi kyllä säätää tällaisia luetteloita

jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen lisätä ydinvoimaa jopa yli suomen oman energiatarpeen epäilemme että se tulee hidastamaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottoa ja kehittämistä

tosiasia on että suomi on jo nyt jäänyt jälkeen ruotsista jossa uusiutuva energia kattaa jo noin puolet energiankäytöstä

vaikka juristina yritän lukea tätä tekstiä niin tuntuu aika oudolta se että siellä lähdetään ihan luokittelemaan eri luokkien osalta että kun henkilö omistaa määrätyn luokan omaavan kortin jos näin voi sanoa hän voi ottaa määrätyn asteisia ajokokeita

arvoisa puhemies

perussuomalaisten mielestä suomen kansantalouden etu on että tuotamme mahdollisimman paljon tarvitsemastamme energiasta omavaraisesti

kotimaisella työvoimalla ja teknologialla kotimaisista

ei kai siellä nyt niin monimutkaisia tarvitse olla

ministeri pekkarinen ja sen jälkeen pääministerillä

kohta kaksi tuntia olemme käyneet vähän saman tyylistä keskustelua kuin monta kertaa aiemmin kun näitä asioita on käsitelty

tässä on monella tavoin tuotu esiin alkoholin haittoja jotka ovat tosiasiallisia ei siinä mitään ja myöskin seurausvaikutukset rikollisuuteen sairauksien ohella ovat erittäin suuria niin kuin hallituksen esityksen perusteluistakin käy ilmi

mutta kyllä muuallakin on syytä nimenomaan näihin haittoihin

esimerkiksi kunnissa aikaisemmin oli raittiussihteerit siellä pyrittiin edes ennakoimaan ja estämään niitä haittavaikutuksia

oma käsitykseni on se että tällä hetkellä tuotevalvontakeskuksen valvojia ei ole riittävästi he eivät pysty konkreettisesti puuttumaan niihin tilanteisiin ja tällä hetkellä eräs ongelma kyllä minun mielestäni on sellaiset ravitsemusliikkeet joissa ei noudateta oikeastansa mitään ohjeistusta

minun mielestäni on aika erikoista että tältä osin ei ole huomioitu ympäristövaliokunnan lausuntoa jossa minun mielestäni on hyvin otettu esiin niitä ongelmia joita tällä hetkellä on